lakiin sisällytetään säännökset biokaasun verkkoon pääsystä maakaasuverkoissa energiamarkkinaviraston valvontavaltuuksia sekä asiakkaiden oikeuksia täsmennetään

esityksellä edistetään biokaasun verkkoon pääsyä

loppusijoituksen osalta fortumin eilinen ilmoitus tai mukaantulo ei sinänsä tietenkään muodollisesti ratkaise asiaa eikä välttämättä faktisestikaan ainakaan vielä

nyt elvytyksen kriisin aikana se onnistui hyvin mutta minulla on ihan sama huoli kuin teillä että kun palataan normaalioloihin mitä ne sitten ovatkaan niin tilanne hankaloituu

fennovoiman pitää rakentamislupahakemuksen yhteydessä jättää omat selvityksensä ja sitten vuosi sen jälkeen tarkennetut suunnitelmansa joko siitä että menevät kimppaan posivan kanssa tai sitten omasta vaihtoehtoisesta ratkaisusta

esitykseen ei sisälly säännöksiä maakaasun siirtoverkon eriyttämisestä

suomella on oikeus poiketa eriyttämisestä niin kauan kuin ei ole riittävän suurta vaihtoehtoista maakaasun hankintalähdettä venäläiselle tuontikaasulle

ehdotukseen sisältyy säännös jonka mukaan jakeluverkon haltijan ja vähittäismyyjän tulisi pitää kuluttajille tarjolla vähintään kahta erilaista maksutapaa siirto ja sähköenergialaskujen maksamiseen

nämä vaihtoehdot olisivat ensinnäkin laskutusjakson mukaiseen kulutukseen perustuva maksutapavaihtoehto ja toiseksi kuluttajan arvioituun todennäköiseen vuotuiseen sähkönkulutukseen pohjautuva tasasuuruisiin maksueriin perustuva maksutapavaihtoehto

tarkoitus ei ole palata vanhaan arviolaskutukseen vaan tarjota erityisesti sähkölämmittäjien tarpeisiin vaihtoehtoinen maksutapa sähkölaskujen maksamiseen

ei valtio päätä sitä onko tämä kannattavaa vai ei vaan valtio ainoastaan mahdollistaa sen että suomalaiset yritykset suomalaiset kuntienkin omistamat energiayhtiöt voivat sijoittaa siihen minkä he kokevat yhteiskunnan kokonaisedun kannalta järkeväksi

laskutus perustuu aina mittaukseen mutta asiakas voisi halutessaan sopia verkonhaltijan ja vähittäismyyjän kanssa laskujen lyhentämisestä tasasuuruisissa maksuerissä

kysymys on isosta ja laajasta paketista

toivotan talousvaliokunnalle ja mahdollisille muille asiaa tarkasteleville valiokunnille työntäyteistä ja iloista kevättä kuitenkin sillä toivomuksella että saadaan tämä pikaisesti ulos tästä talosta

pitkäaikaisasunnottomuutta saadaan vähennettyä mutta on pakko myöntää että tietenkin tämän taloustilanteen johdosta toisesta päästä uhkaa tulla uutta ja varmaan tuleekin

onneksi siellä pahin kriisi ja paniikki on ohi pahimmat ylilyönnit ovat ohi marginaalien nousu on pysähtynyt jopa jonkun verran laskenut ja tilanne on tällä hetkellä kuitenkin kohtuullisen hyvä

arvoisa puhemies

tässä nyt ei valtavan montaa uutta asiaa tullut mutta pariin asiaan haluaisin vielä muutaman kommentin lausua

kiinteistöveron tasosta en sano mitään koska se ei kuulu minulle mutta yhdessä ministeri kataisen kanssa olemme sopineet ja toimestani on asetettu työryhmä joka pohtii kiinteistöveron porrastamista energiatehokkuuden perusteella ja siitä saadaan lisätietoja vielä tämän syksyn aikana

kysymyshän on lyhyesti siitä että kolme edellistä hallitusta on pyörittänyt puurakentamisen edistämisohjelmia ja saanut aikaiseksi varsin paljon

parhaamme teemme että niiltä jatkossa vältyttäisiin mutta se on niin monesta eri tekijästä riippuvaista että mitään täydellistä varmuutta siitä etteikö jatkossakin niitä tulisi ei voi kukaan antaa

on vain yksinkertaisesti niin että usein niillä jotka energiaa tuottavat ja niillä jotka sitä ostavat on erilainen tulokulma ja sitten tietenkin jos kilpaillaan vielä samasta resurssista varsinkin eun energia ja ilmastopolitiikan päästökaupan osalta nämä ovat käytännöllisesti katsoen kaikissa asioissa eri mieltä

ensimmäinen on se että energiatehokkuusmääräykset tulevat myös jatkossa kiristymään tulevat ne sitten eusta tai kansallisesti ihan varmasti tulevat

kysymys on siitä että valtion veronmaksajien varoilla tuetaan puun käyttöä polttamiseen eikä mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen ja tämäkin tuki jatkossa kasvaa kuitenkin siten että järeän puun osalta se pienenee

mutta kun samanaikaisesti on tarkoitus ottaa myös primääri energialähde huomioon näissä rakentamismääräyksissä niin se kyllä tarkoittaa sitä että perinteinen hirsirakentaminen jatkossakin on mahdollista se edellyttää sitten tietenkin sitä että käytetään poikkeuksellisen paljon uusiutuvia energialähteitä

oppositiojohtaja kiviniemen päähuomio tuntui olevan siinä että kuntia muka ei olisi kuultu siitä huolimatta että on suoritettu erittäin laajamittainen kuntien kuulemiskierros ja siitä huolimatta että tässä tiedonannossa kerrotaan että tehdään se vielä uudelleen

välillisesti kaikkein parhaiten puurakentamista suomessa edistettäisiin jos me saisimme aidon kaupunkimaisen pientalorakentamisen kunniaan täällä

kun me tiedämme että hyvin iso osa suomalaisista perheistä haluaa asua pientaloissa mutta ilmastovaatimukset ja yhdyskuntarakenteitten eheyttämisvaatimukset tarkoittavat että ne pitäisi rakentaa nyt kohtuullisen lähelle toisiaan niin jos me saisimme tämmöisen niin kuin monissa keski euroopan maissa ja pohjois amerikassa se on suosittua kaupunkimaisen pientaloasumisen mallin rantautettua tähän maahan me tekisimme palveluksen samanaikaisesti sekä yhdyskuntarakenteitten eheyttämiselle että myös puurakentamiselle

mutta joku roti pitäisi olla siinä mitä terminologiaa täällä eduskunnan salissa käyttää kun kysymys on nimenomaan siitä että veronmaksajien varoilla tuetaan puun käyttöä ja jatkossa tuetaan enemmän kuin tähän saakka

kun edustaja kiviniemelläkin on kokemusta kuntien kuulemisesta niin kysyisin kuntaministeri virkkuselta kuuleeko tämä hallitus nyt enempi tai vähempi tai yhtä paljon kuntia kuin silloin kun edustaja kiviniemi oli kuntaministerinä ja ajoi paras hanketta

muuten haluan kiittää keskustaa edellisiä keskustavetoisia hallituksia siitä että käynnistivät tämän paras hankkeen että ymmärrettiin jo silloin että tällä kuntarakenteella yksinkertaisesti ei voida jatkaa

biotalous on suomen talouden ehdottomasti keskeisin selkäranka tällä hetkellä ja se on sitä mitä suurimmalla todennäköisyydellä tulevaisuudessa

on selvää että meidän kaikkien tavoitteena on se että suomalaisia metsiä käytetään jatkossa laajemmin ja niitä käytetään enemmän sekä jalostukseen että energiantuotantoon

se paras hanke vaan yksinkertaisesti oli niin hyvä että sitä ei voinut jättää kesken

mutta jotta me tässä onnistumme meidän pitää tarkkaan osata yhteensovittaa erilaisia intressejä ja tasapainoilla niitten välillä kuitenkin siten että kaikissa olosuhteissa huolehditaan siitä että korkeamman jalostusarvon tuotannon intressi ei jää siinä alakynteen

arvoisa puhemies

kuinka paljon gryndituotanto ensi vuonna elpyy on kysymysmerkki mutta olemme luoneet edellytykset sille että valtion tukema asuntotuotanto voi olla samalla tasolla ensi vuonna kuin tänäkin vuonna

politiikassa on joskus turhankin yleistä että joko kannatetaan tai vastustetaan ja jos kannatetaan niin kannatetaan kaikkea ja jos vastustetaan niin vastustetaan kaikkea eikä nähdä metsää puilta voisi sanoa tässä tilanteessa

tämä on totta ja se on äärimmäisen valitettavaa mutta lukuisista pyrkimyksistä huolimatta emme pystyneet semmoista järjestelmää kehittämään toki on tietenkin myönnettävä että ei ole pystynyt nykyinenkään järjestelmä eikä sitä edellinen järjestelmä

kun täällä on ollut epäselvyyttä kokoomuksen suhtautumisesta paras hankkeeseen niin haluan tässä julkisestikin todeta että kokoomus on kannattanut paras hanketta alusta alkaen

arvoisa puhemies

olosuhteet suomessa ovat erilaisia kilpailutilanne on erilainen ja silloin tietenkin myös olosuhteet esimerkiksi yksittäisten energialaitosten osalta ovat erilaisia

erityisesti kuntaministeri hannes manninen ansaitsee hatunnoston siitä että hän käynnisti tämän kuitenkin kohtuullisen kunnianhimoisen hankkeen

edustaja tynkkyselle voi todeta että jos ek on sitä mieltä että joku on käytännössä mahdotonta niin jäljempänä tulleet sukupolvet ovat osoittaneet ettei se ollut

tässä pitää kuitenkin aina katsoa sitä kansakunnan kokonaisetua ja sitä että huolehditaan viime kädessä miljardi investoinneista eikä millään keinolla riskeerata niitä ainakaan väärin suunnatuilla ylisuurilla valtion tukiaisilla

muistan hyvin

olimme oppositiossa silloin kun me tämän hankkeen käynnistimme ja siitä huolimatta tässä salissa vastuullisen opposition tavoin kannustimme ja kannatimme tätä hanketta

se perustui ihan oikeaan arvioon siitä että silloisella kuntarakenteella suomi ei pärjää niissä tulevaisuuden haasteissa missä mennään

teoreettisestikin laskettuna tässä on kysymys muutaman miljoonan euron tuen vähenemisestä jota kompensoi itse asiassa suurempi nousu siellä metsähakkeen puolella

tämä pitää aina pitää mielessä ja suhteuttaa kun puhutaan siitä että tällä pyritään turvaamaan ja varmistamaan osana monia muita päätöksiä sitä että suomessa saataisiin jatkossakin jättisuuria investointeja korkeamman jalostusarvon

en nyt rupea vänkäämään näistä kuka on oikeassa tai kuka on väärässä mutta totean vain että jos pöyryllä on tämäntyyppinen arvio joka on siis neljänneksen pienempi kuin mihin keskusta pyrkii niin ainakin se tulee olemaan haasteellista

valitettavasti joudumme nyt keskeyttämään istunnon vaikka ministerivieraitakin on tullut tänne lehterille ja suur perustulakivaliokunta kokoontuu ja jatketaan sitten seitsemäntoista kolmekymmentä ja nyt joudumme

toivon että keskustan arvio on oikeassa ja uskon että koko kansakunta tekee töitä sen eteen että se pystyttäisiin toteuttamaan mutta kuitenkin hyvin merkittävä asiatuntijataho pitää sitä ehkä ylimitoitettuna odotuksena

mutta toivotaan että niihin saadaan muutoksia

suomihan on tämän suhteen tehnyt jo monia asioita

eduskunnan täysistunto jatkuu ja jatkamme tänään

arvoisa puhemies

aiemmin keskeytynyttä keskustelua asiallisen kohdasta

pitää toivoa että edustaja salolainen on väärässä mutta oli se mitä tahansa niin joka tapauksessa pitää muistaa se että vaikka kokonaisenergian tarve saattaa pienentyä ja varmaan jonkun verran pienentyykin niin on kokonaan toinen asia kutakuinkin kaikki skenaariot lähtevät siitä että siitä huolimatta sähkön tarve tulee lisääntymään ja nämä on tärkeätä erottaa toisistaan

arvoisa puhemies

turpeen osalta hallituksen linja on sinänsä selkeä

siis sitä vähennetään maltillisesti siellä on lukujakin joita nyt en ulkoa muista mutta sitten tietenkin se ongelma on se että se ei saisi korvautua kivihiilellä joka on ympäristön kannalta vielä vahingollisempi ja näin ikävä kyllä tällä hetkellä osin käy

onko mikään muu organisaatio sellainen että eletään satoja vuosia tai kymmeniä vuosia ja maailma muuttuu ympäriltä mutta hallinnon rakenteet pidetään samoina tapahtui mitä tahansa

arvoisa puhemies

olemme varmaan kaikki samaa mieltä siitä että suosi kotimaista se on tärkeätä mutta on hyvä huomata että tästäkin salista yli puolet on sitä mieltä että vesivoimaa ei saa merkittävästi lisätä yli puolet on sitä mieltä että turpeen osalta ei saa sitä tehdä ja sen lisäksi me tiedämme että metsäbiomassan ja tuulivoiman osalta on tiettyjä haasteita vaikka periaatteessa kaikki haluaisivat sitä lisätä niin että ei tämä ihan yksinkertaista ole

mutta taloudellinen tilanne on niin paljon muuttunut että on rehellistä ja realistista myöntää että vaikka onnistuisimme näitten pitkäaikaisasunnottomien tilannetta parantamaan merkittävästikin niin samaan aikaan todennäköisesti tulee lisää asunnottomia

sitten kun tullaan sen tyyppisiin asioihin missä kuntien intressit poikkeavat toisistaan juuri niihin asioihin mitkä ovat kaikkein kriittisimpiä mihin liittyy tämä kunnallinen osaoptimointi silloin se yhteistyö vaan ei tuota tuloksia

voitte elää siinä uskossa tästä eteenpäinkin

viitanen totesi että hallituksen toimet ovat oikean suuntaisia mutta riittämättömiä

jos vielä lopuksi yksi asia joka täällä on jäänyt minun mielestäni liian pienelle huomiolle edustaja tynkkynen tai joku muu korhonen taisi siitä käyttää puheenvuoron ja se on energiatehokkuus

koska jotta vapaaehtoinen yhteistyö voisi tuottaa lisäarvoa se määritelmänomaisesti edellyttää sitä että osa kunnista toimisi sen takia seudullisen kokonaisedun nimissä toisin kuin ne muutoin toimisivat